samoin olemme sopineet ministeri risikon kanssa siitä että hammaslääkäreiden koulutuksen harjoittelua alueellistettaisiin niin että joka puolelle suomeen saataisiin hammaslääkäreitä koska pulaa on muuallakin kuin itä suomessa

kun opetusministeri on sanonut että nyt ryhdytään tositoimiin niin mietimme tuolla opetushallituksen puolella onko tarkoitus tähän prosessiin puuttua vai annetaanko sen työn mennä eteenpäin mitä opetushallituksessa tehdään opetussuunnitelman perusteiden osalta

olemme sopineet että asiaa kyllä valmistellaan eli kaikki mahdollinen tehdään sen eteen että hammaslääkäreitä on riittävästi saatavilla

siellä kyllä todetaan että jatkossa hallituksen on pidettävä huoli siitä ettei koulutuksen laatua leikata rakenteellisilla uudistuksilla

todellakin sipilän orpon ja soinin hallituksella on lämmin sydän vahva sosiaalinen omatunto

on erinomaista että tässä terveydenhuollon rakenteiden uudistamisessa on edetty

tämä on erittäin tärkeä arvovalinta että omaishoitoon panostetaan tänä vaikeana aikana

tämä yhdenvertaisuus yhtenäiset kriteerit on tärkeä tavoite

tervey denhuollon uudistaminen on pääministeri kataisen hallituksen aivan keskeinen tavoite ja sillä mitataan se millä tavalla tämä hallitus onnistuu

kun rahaa oli näinkin paljon mutta ihan kaikkea tällä ei saatu aikaiseksi niin kyllä hallitus on ajatellut sitäkin eli meillä on kärkihankkeissa mahdollisuus esimerkiksi tulevien sote alueiden maakuntien alueella luoda yhtenäiset kriteerit omaishoitoon ja sitä kautta myöskin edistää tätä yhdenvertaisuutta

kysyisinkin tässä kun tässä on käyty keskustelua tästä tänään tulleesta päätöksestä ja tässä on varmasti aika monelle jäänyt epäselväksi peruspalveluministerin kanta siitä mikä näiden erityisvastuualueiden tehtävä pitäisi olla

kaikki se mitä on mahdollista tehdä on ripeästi tehty eli on lisätty olemassa olevissa tiedekunnissa koulutusmääriä on nopeutettu niiden opiskelijoiden koulutusta jotka tällä hetkellä opiskelevat

tiedän että neuvottelut ja keskustelut ovat kesken mutta olisi hyvä nyt että suomen eduskunta ehkä suomen kansakin kuulisi mitä mieltä te olette siitä mikä tehtävä pitäisi erityisvastuualueilla olla

tosiaankin tulevaisuudessa kun omaishoidon lainsäädäntöä kehitetään seurantatietojen hankkiminen niistä haasteista joita on omaishoidossa on tärkeätä mutta myöskin sen hahmottaminen että iäkkään muistisairaan hoitaminen on kovin erilaista kuin vaikka kasvavan vaikeasti kehitysvammaisen lapsen

mutta myös muita konkreettisia toimenpiteitä tarvitaan jotta laatu olisi parempaa ja painopiste olisi siellä terveyden edistämisessä ennaltaehkäisyssä

on tulevaisuudessa mietittävä olisiko sitten erilaista lainsäädäntöä myöskin lapsille kun puhutaan omaishoidosta mutta tämä on tulevaisuuden asia

jos ja kun aloitetaan uusi hammaslääkärikoulutus uudella paikkakunnalla niin senkin toimet ovat meneillään mutta selvää on että me emme voi jäädä odottelemaan uuden koulutuksen aloittamista vaan sen rinnalla tehdään toimia

työtä on jatkettava hallituksen työmarkkinajärjestöjen yritysten ja julkisen sektorin ja mielestäni on erinomaista että hallituksen kärkihankkeissa on aivan keskeisiä toimia

sen takia muun muassa peruspalveluministeri risikko on tehnyt perusterveydenhuollossa toimia että työnjakoa muutetaan niin että suun terveydenhuollon ammattilaiset jakavat sitä työtään sillä tavalla että esimerkiksi suuhygienistit voivat tehdä tiettyjä toimia ja hammaslääkäreille jää aikaa sen oman työnsä tekemiseen

eli täällä on tulossa toimenpiteitä

hyvä tässä on sanoa ääneen että todellakin kun sitä lakisääteistä alaikärajaa nostetaan sehän ei tietenkään tarkoita sitä että se automaattisesti nostaisi mutta se on yksi osa tätä kokonaisuutta ja on hyvä että kun me elämme pidempään kehitämme hyvinvointiyhteiskuntaa niin osa niistä lisätyövuosista käytetään aktiivisesti työelämässä

edustaja kalmarille totean että on todella tärkeä kysymys pääministeri kataisen hallitukselle se että terveydenhuollon tietojärjestelmät ovat kunnossa

eduskuntahan on juuri korjannut myöskin tietohallintolakia joka edellyttää että valtiovarainministeriö valtioneuvoston kanslia vastaavat kokonaisarkkitehtuurista ja myöskin jokaisen ministeriön kuten sosiaali ja terveysministeriön pitää tätä koordinoida

turun hammaslääketieteellisessä tiedekunnassa on erittäin tuloksellisesti hajautettu harjoittelua sillä tavalla että eri alueille on saatu sitä kautta hammaslääkäreitä

me olemme stmn kanssa käyneet neuvotteluja siitä että käynnistetään muidenkin hammaslääketieteellisten tiedekuntien kanssa tämä alueellinen harjoittelu

on erittäin tärkeää että me löydämme myöskin uusia keinoja millä tavalla me saamme niin lääkäreitä kuin hammaslääkäreitäkin koko suomeen koska työvoimapula on aikamoisen suuri

meillä koulutetaan lääkäreitä suhteessa väestömäärään kohtuullisen paljon jos verrataan muihin euroopan maihin ja sen takia toimia tarvitaan niin koulutuksen puolella kuin myöskin siellä itse terveydenhuollossa että se työ on houkuttelevaa ja lääkärit jäävät sinne

arvoisa puhemies

nämä haasteet jotka liittyvät tähän yliopistoja koskevaan verolainsäädäntöön olivat varmasti osin kiireestä johtuvia ja siitä että riittävän hyvää yhteistyötä ei opetusministeriön kanssa tehty

yhteiskunnan inhimillisyys ja sivistys mitataan sillä miten kohtelemme ikääntyviä tämän hyvinvointi suomen rakentaneita ja hoivan tarpeessa olevia ihmisiä

mutta annoimme selvät viestit että jatkossa näin on todellakin tehtävä eli sitä erityisosaamista on käytettävä ja yli sektorirajojen pitää ministeriöiden tehdä nykyistä paremmin yhteistyötä

turvallinen arki toimivat palvelut sekä ihmisarvoisen elämän takaava toimeentulo ovat jokaisen suomalaisen oikeus

komille totean sen että todellakin helsingin yliopiston erioikeuksien kompensaatio on perusteltua mutta niiden yliopistojen osalta joilla niitä ei ole niitä ei tässä yhteydessä ole tarkoitus kompensoida

arvoisa puhemies

ei kokoomus eikä hallitus ole tinkimässä näistä arvoista

kyllä ihan päinvastoin tässä edelliselle edustajalle totean että hyvin tiiviisti on tehty töitä itä suomen yliopistojen kanssa

itse haluan vielä tässä arvoisa puhemies sanoa että pidän erittäin hyvänä tätä verojaoston ja valtiovarainvaliokunnan mietintöä

olen ihan lähipäivinä taas tapaamassa yliopistojen rehtoreita ja tämäkin asia on työn alla mutta niin kuin koko eduskunta tietää uusi koulutus ei ala hetkessä

mielestäni tämä on sellainen minkä historiallinen yliopistouudistus ansaitsee eli yliopistot voivat tällä hyvin mennä eteenpäin

sitä työtä pitää tehdä ja sen rinnalla täytyy tehdä kaikki mahdollinen että hammaslääkäreitä valmistuu riittävästi että he opiskelevat mahdollisimman nopeasti harjoittelua on joka puolella suomea jotta me voimme turvata hammaslääkäreiden saatavuuden joka puolella suomea

avun ja palveluiden puutteiden ratkaisemiseen tarvitaan lisävauhtia ja siksi hallituksen kärkihankkeena on ikäihmisten kotihoidon kehittäminen ja omaishoidon vahvistaminen

työttömyysvakuutusmaksusta sanon sen että lähtökohta oli se silloin kun yliopistouudistusta lähdettiin tekemään ja hallitus on tehnyt sen periaatepäätöksen että olomuodosta aiheutuvat kustannukset ovat sellaisia jotka tulee kompensoida

nykyisen usein sirpaleisen kotihoidon sijaan rakennetaan ehyt ihmisen tarpeista lähtevä kokonaisuus ja samalla luodaan uusia yhteisöllisen asumisen muotoja

erilaisia toimia tehdään ja niitä ollaan siis tekemässä tällä hetkellä

tosiaan ammattikorkeakoulut ovat aina oman alueensa kehityksen kärkeä ja erityinen strategia on ollut kehittää ammattikorkeakouluja niin että t k toiminta on olennainen osa koko ammattikorkeakoulun toimintaa

mielestäni se ei ole ihan sen linjan mukainen mutta tämän kanssa eletään

tämä on hyvä alku ja tähän suuntaan jatketaan

millä tavalla voisitte niitä nopeammin toimeenpanna ja mitä erityisesti seuraavalla vaalikaudella pitäisi saada että voimavarat saadaan riittämään

kaiken kaikkiaan voidaan sanoa että näissä kompensaatioasioissa on onnistuttu ja tämä verolaki oli tältä osin hyvä ettei lisäkustannuksia tullut esimerkiksi piilevästä alvista

mutta kiinnitän huomiota siihen että usealla hallinnonalalla on vastaavia parlamentaarisia työryhmiä joissa on esitetty lisää voimavaroja ja kehyksessä ei ole mittavasti tilaa ja siinä mielessä näitä raskaita menettelyjä on todellakin kevennettävä

arvoisa puhemies

meidän olisi pitänyt tehdä aikaisemmin toimia sen eteen että hammaslääkäri ja lääkärikoulutusta olisi lisätty

on tärkeää että koulussa nähdään että tytöt ja pojat ovat erilaisia ja heitä tarvitsee kohdella tasavertaisesti ja molempien huoliin niin tyttöjen kuin poikienkin ja oireiluun pitää puuttua

valtioneuvosto teki päätökset itse asiassa koulutuksen ja opetuksen kehittämissuunnitelman yhteydessä että hammaslääkärikoulutusta lisätään samoin myöskin lääkärikoulutusta mutta se kestää hetken ennen kuin niihin aloituspaikkoihin jotka nyt on lisätty otetut opiskelijat valmistuvat

mutta yksin koulu ei siihen voi vastata

mutta kaikki toimet mitä esimerkiksi perusopetuksen kehittämiseksi teemme ovat sellaisia että ne edistävät myöskin sitä että koulu edistää lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia yhteistyössä kotien ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa

siihen tarvitaan lisää aloituspaikkoja tarvitaan hajautettua harjoittelua ja tarvitaan myöskin siellä perusterveydenhuollossa toimia että ne lääkärit joita on koulutettu jäävät sinne perusterveydenhuoltoon ja myöskin sitä työnjakoa terveydenhuollon henkilöstön välillä niin että koko suun terveydenhuollon henkilöstö jakaa sen osaamisensa että lääkäreille jää aikaa nimenomaan lääkäreiden työhön

kuntatalous ei ole tasapainossa millään mittarilla terveyserot kasvavat ja meillä on euroopan mittakaavassa huippupitkät jonot perusterveydenhuoltoon

nyt on aika tehdä tämä uudistus

ministeriöt ovat vierekkäin

olemme jälleen kerran saaneet nähdä kauhistuttavia kuvia sikatiloilta joissa ei todellakaan eläinten kohtelu ole ollut asianmukaista

jos muut pohjoismaat ovat onnistuneet uudistamaan kuntarakenteen ja sosiaali ja terveydenhuollon kyllä mekin uudistamme jos nyt keskitymme tähän asiaan hyväksymme lain ja yksimielisesti lähetämme viestin kuntakentälle että nyt tätä työtä tehdään

hallitusohjelmaan on selkeästi kirjattu että eläintensuojelulainsäädäntöä uudistetaan ja hallitusohjelmassa on myöskin kiinnitetty huomiota että eläinvalvontaa tulee tehostaa ja rahoitusta siihen tulee lisätä

missä vaiheessa eläinsuojelulainsäännön uudistaminen on

ja erityisesti

meillä on tulossa kunnallisvaalit ja todella kyllä ihmettelen mikä viesti täältä eduskunnasta lähtee

nyt tulee lisää rahaa

gustafsson

mutta kunnat ovat hyvin erilaisia erilaisia lapsia erilaisia oppiaineita

silloin paikkoja olisi saatu

nyt todellakin tähän paneudutaan ja pudota

todellakin varhaiskasvatus on ylivertainen investointi lasten kasvuun ja kehitykseen ja sellaiset leikkaukset jotka aiheuttavat sen että yhdenkin lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ei toteudu ovat järjettömiä

täällä on jo hyvin tullut esille se että liikkumattomuus istuva yhteiskunta aiheuttaa yhteiskunnassamme kansansairauksia se lisää ikääntymisestä aiheutuvia haasteita itse asiassa heikentää oppimistuloksia lyhentää työuria ja nakertaa myöskin työelämän tuottavuutta ja lisää terveyseroja

tässä lakiesityksessä rajataan lasten oikeutta varhaiskasvatukseen mutta jokaisella lapsella on lähtökohtaisesti oikeus varhaiskasvatukseen ja asiantuntijat ovat kuulemisessa todenneet että myöskin tällä voidaan turvata se että lapset saavat sen varhaiskasvatuksen jonka he tarvitsevat

kun täällä edustaja kanerva nosti esille että tarvittaisiin liikunnan korpilampi niin ehdotan että hallitus ottaa kehysriihessään tämän asian yhteiseksi tavoitteekseen ja kannustan ja kiritän ministereitä löytämään keinoja joilla todellakin nyt ja heti lisätään suomalaisessa yhteiskunnassa liikuntaa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

eettisen elintarviketuotannon keskeinen tekijä on eläinten hyvinvointi ja myös kuluttaja voi olla vahva vaikuttaja kun puhutaan eläinten hyvinvoinnin edistämisestä